meillä on isot talkoot tässä edessä

tuottajien pitää saada jatkossa työstään kohtuullinen korvaus ja sijoitetulle pääomalle tuotto

ja nyt kun ollaan menossa jouluun niin toivotan kaikille hyvää antoisaa joulupöytää kotimaisen ruuan parissa

arvoisa herra puhemies

nyt uusi uhka urheiluseurojenkin yllä on valtiontalouden tarkastusvirasto joka hyvin ponnekkaasti vaatii vapaaehtoistyötä tekeviä urheiluseuroja verolle

asia ei varmasti ole juuri näin suoraviivainen siellä voi olla tällaista pientä liiketoimintaa mutta kun mietitään sitä kuinka arvokasta työtä tämä urheiluseuraväki tekee nuorison parissa niin silloin tähän ed

gustafssoninkin puheenvuoroon voisi liittää sen että mitä aktiivisempaa toimintaa nuorisolla on sitä terveemmin ja paremmin he pysyvät tässä yhteiskunnassa

sen vuoksi tässä on sellainen perustavaa laatua oleva kysymys johon mielestäni valtiovarainvaliokunnankin pitäisi puuttua sillä tavalla että ei näitä verottajan ohjeistuksia vietäisi ihan mahdottomuuksiin

toivon että hän tulevaisuudessa kiinnittää entistäkin suurempaa huomiota siihen että meillä luodaan kannusteita nimenomaan perheviljelmiin perustuvaan maatalouteen ja sitten maatalouspolitiikka sen mukaisesti